tämä hallitus haluaa toimia voimakkaasti köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan haluten katkaista terveyserojen ja eriarvoisuuden kasvamisen kierteen panostamalla työllisyyden työkyvyn ja osallisuuden kasvattamiseen

hyvinvoivat kansalaiset koulutuksen korkea taso sekä korkea työllisyysaste ovat hyvinvointiyhteiskunnan sosiaalisen ja ta loudellisen kestävyyden perusedellytyksiä

tässä hallitusohjelmassa hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen otetaankin huomioon kaikkien ministeriöiden toiminnassa ja sisällytetään kaikkeen päätöksentekoon

hallitus tukee ikäihmisten terveyttä ja itsenäistä toimintakykyä

tämän rinnalla huolehditaan että järjestetään tarpeenmukaisia asumisvaihtoehtoja kuntouttavia palveluita sekä huolehditaan myös laitoshoidon tarpeenmukaisesta saatavuudesta

tällä hallintokaudella perhepolitiikan kolme ydintä tulevat olemaan palvelut tulonsiirrot ja työn ja perheen yhteensovittaminen

itseäni erityisesti ilahduttaa että hallitus siirtää lastensuojelun painopistettä ennaltaehkäisyyn varhaisiin tukipalveluihin sekä laitosvaltaisuuden purkamiseen

perheiden valinnanmahdollisuuksien kasvaminen on ollut itselleni tärkeää siten että perheen vanhempien on mahdollista itse valita omalle perheelleen toimivin ja sopivin tapa selviytyä sekä perheen että työelämän vaatimuksista

uusi hallitus haluaa myös joustavoittaa työelämän toimintamalleja joilla pienten lasten vanhemmat tai iäkästä tai sairasta läheistään hoitavat voivat paremmin huolehtia läheisistään

mielestäni tämä välikysymys on aihealueeltaan tärkeä ja on hyvä keskittyä esillä olevaan aiheeseen perinpohjaisesti

arvoisa herra puhemies

kysymys on kansalaisen perusoikeuksien toteutumisesta

päätavoite on ollut uusien aitojen työpaikkojen luomisessa

tarkkaan ottaen leikkauksia ei ole peruttu koska se vaatisi tehdyn kehyspäätöksen purkamista

työttömyydestä puhuttaessa tämä on muistettava koska puheen on oltava ihmisyyttä arvostavaa ja sosiaalista näkökulmaa painottavaa ei tyhjää retoriikkaa tilastoluvuilla

hallituksen on jatkossakin tehtävä konkreettisia toimia työllisyyden edistämiseksi onpa hallituksen harkittava myös laajapohjaisen parlamentaarisen yhteistyön mahdollisuutta

hallituksen seikkaperäisesti laaditusta selonteosta käy ilmi paljon yksityiskohtaista tietoa jota usein päivittäiskeskusteluissa käytetään hyvin kritiikittömästi puolesta tai vastaan

poliisin tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistyötä on syvennettävä samoin näiden yhteistyötä syyttäjäviranomaisten kanssa ja tietenkin kuntien sosiaalipäivystyksen kanssa

hallintouudistuksen järjestyksessään kolmannen poran toteutumista on seurattava tarkasti

keskityn nyt puheenvuorossani nimenomaisesti muutokseen lastenhoidon ja perheiden näkökulmasta sekä selonteon antiin sillä tänään tässä salissa käydyssä keskustelussakin työn ja perheen yhteensovittaminen on noussut suureen rooliin

työttömyys on vakava yhteis kunnallinen ja sosiaalinen ongelma

olen huolissani poliisien työssäjaksamisesta

alueet voivat olla kovinkin laajoja ja työssä venyminen on välttämätöntä

esimerkiksi kaakkois suomen laajalla alueella missä rajanylitys ja turismi on vilkasta ei poliisimäärissä tätä huomioida vaan tässä pohjataan alueen väestömäärään

mitä oppositio on tehnyt

tämä huolestuttaa ja tuskastuttaa alueen asukkaita sekä alueella työskenteleviä poliiseja jotka tekevät koko ajan parhaansa venyen mutta joutuen kuitenkin vastaanottamaan epäkiitollista palautetta riittämättömyydestä

tämä ei ole tällä kaudella ensimmäinen laatuaan mutta jälleen hyvä esimerkki siitä miten tarkkaan lain toteutumista seurataan ja kuinka herkästi ja nopeasti hallitus on myös valmis lakia tarvittaessa korjaamaan

adoptiolain uudistus tulee tarpeeseen

olemme valiokunnassa kuulleet lukuisia asiantuntijoita ja tarkoin perehtyneet sosiaali ja terveysvaliokunnan sekä perustuslakivaliokunnan kantoihin

suurimpiin kuntakeskuksiin tehdyn kyselyn mukaan varsinaisesti kaupan aukiolon vaikutuksista ei saatu tietoa mutta loppupäätelmänä vaikuttaisi olevan ettei aukiolojen laajentamisella ole ollut kasvattavaa roolia vuoropäivähoidon tarpeessa

arvoisa herra puhemies

päivänä astui voimaan laki ajoneuvojen katsastustoimen valvontamaksusta

lain tarve perustui tavoitteeseen hillitä katsastushintojen nousua ja lisätä katsastustoiminnan tarjontaa ja alueellista kattavuutta

kansainväliset adoptiot ovat kuuluneet lupamenettelyjen piiriin ja nyt tämä uusi laki yhtenäistää käytäntöjä ja edellyttää jatkossa myös kotimaisilta adoptioilta lupamenettelyä

aika ajoin katuparlamenteissakin törmää samaan huoleen ja puheenaiheeseen

liikenne ja viestintävaliokunnassa korostimme lain valmistelun yhteydessä tarkkaa seurantaa lain tavoitteiden kuten katsastuksesta perittävien maksujen alentamisen kehitystä katsastustoiminnan harjoittamisen ja lakiesityksen vaikutuksien seurantaa vuosittain sekä virasto että ministeriötasolla

onko kyseessä siis tietämättömyys ettei osata hakea sillä kunnilla on lakisääteinen velvollisuus tarjota lapselle päivähoitopaikka myös vuoropäivähoitopaikka

itse asiassa tässä kohdassa on jo ennakkoon kiitettävä edellistä valtiovarainministeriä jutta urpilaista siviilirohkeudesta muuttaa säädöksiä ilmoitusvelvollisuudesta

lain valmistelussa ei siis ole ollut kysymys siitä kenellä on oikeus adoptoida tai kuka vanhemmaksi kelpaa vaan lapsesta jolla on oikeus huolenpitoon ja vanhempiin

tämän ansiosta olemme tässä miellyttävässä tilanteessa joka saa kannatusta myös katsastusyrittäjiltä ja jonka vaikutuksien tulisi ennen kaikkea näkyä vaikka vaatimattomuudessaan itse rahasummaa tarkasteltaessa kuluttajan lompakossa

kunnat eivät sitä automaattisesti ylläpidä vaan kysyntä vaikuttaa tarjontaan

tällä hallituksen esityksellä kokeilua ehdotetaan jatkettavaksi ja alueellisesti laajennettavaksi jotta toimivallan siirtämisestä saadaan laajempaa kokemusta

arvoisa puhemies

lopuksi vielä lyhyesti

on myös annettava markkinoille ja kuluttajille riittävästi aikaa sopeutua muutoksiin nimittäin ei ole lainkaan varmaa että näihin päiviin jatkunut yhä suurempien yksiköiden markkinalogiikka puree enää jatkossa

adoptiolaki on laaja kokonaisuus ja nyt ehdotettu laki pitää sisällään uusia ja nykyistä monipuolisempia keinoja joilla pyritään edistämään lapsen edun toteutumista erilaisten yksittäistapausten kohdalla olosuhteita vastaavalla tavalla

muitakin kohteita on valmiina odotuslistalla

mutta ilman todellista kiinni jäämisen uhkaa ilman päteviä ja torjuntaan erikoistuneita poliiseja jäisi tämäkin työ ilman todellisia muutoksia yhteiskunnassamme

vähemmän hallintoa ja toimimattomia tietokonejärjestelmiä enemmän kenttäpartioita ja ajattelevia päitä hangosta utsjoelle ja vaasasta ruokolahdelle

mielestäni hyvänä asiana ja hyvänä esimerkkinä edellä esittämääni on ehdotus tuomioistuimen mahdollisuudesta vahvistaa adoptiolapselle oikeus pitää yhteyttä aikaisempaan vanhemmuudesta luopuneeseen vanhempaansa edellyttäen ettei siinä synny haittaa tai vaaraa kyseessä olevalle lapselle ja että asiasta on yhdessä sovittu vanhempien kesken

aukioloajat koetaan kansalaisten keskuudessa hyvänä ja nimenomaanhan näissä juuri aukioloilla tehdään hyvää palvelua ja helpotetaan perheen arkea

arvoisa herra puhemies

adoptiolain valmistelun aikana julkistakin keskustelua on aiheuttanut kysymys rekisteröityjen parisuhteiden oikeudesta adoptioon

oikeudenmukaisuuden näkökulmasta kolmansien maiden kiinteistönomistajat matkustajat ikään kuin veronmaksajien siivellä

asiantuntijat ja kansalaiset ovat esittäneet puolesta ja vastaan mielipiteitä rekisteröityjen parisuhteiden oikeudesta adoptioon

nollatoleranssi ja vartijoiden lisätyt voimankäyttöresurssit ovat mielestäni perusteltuja tämän rikollisuuden kitkemiseksi ja turvallisuuden lisäämiseksi niin asiakkaiden kuin työntekijöiden turvaksi

se ei kuitenkaan sisälly tämän lain valmistelun piiriin joten tämän valmisteilla olevan lain lopputulokseen tämä nyt käytävä keskustelu ei vaikuta

eihän se ole oikein että vakituiseen asuinkäyttöön kaavoitettu asuinalue muuttuukin satunnaisten vieraiden lomakyläksi tai sijoituskohteeksi

toinen suurta julkistakin pohdintaa aiheuttanut asiakohta on ollut adoptionhakijan ja adoptoitavan ikäeroa koskevat vaatimukset joista tänäänkin olemme paljon käyneet keskustelua

eikö juuri tämä luo tehotonta ja epäviihtyisää yhteiskuntarakennetta

oikeudenmukaista olisi että siihen osallistuu jokainen

tämän vuoksi onkin ehdottoman tärkeää että laki huomioi erilaiset adoptiotilanteet ja on joustava myös määriteltyjen ikäerojen kohdalla

arvoisa puhemies

edustaja kaikkosen esittämä toive adoptiokohdemaiden lisäämisestä on kannatettava asia jolla autetaan sekä adoptiota hakevien sekä ennen kaikkea adoptiota tarvitsevien lasten asemaa

arvoisa puhemies

toivoisin ponnisteluja asiantilan hyväksi

tuntumani on että lähes koko nykyisen hallituksen toiminnan yleistä ilmapiiriä on leimannut voimakkaasti taloudellinen epävarmuus joka löytää juurensa euroopan maiden talouskriiseistä ja jonka vaikutukset suomen kuluttajiin tunnistamme

arvoisa rouva puhemies

nyt kun edustaja elo otti asian esille täytyy todeta että kyllä minua ja koko oppositiota huolestuttavat juuri motiivit joilla toimitaan kun kuulen puheenvuoroja joissa puututaan voimakkaasti ylen ohjelmasisältöihin

iloitsen tämän kaltaisesta ihmisen huomioinnista

siitähän juuri olemme huolissamme että kyse on poliittisen vallan käytöstä eikä valtiontalouden alijäämäisyyteen vaikuttamisesta

mielissäni en ollut eilen ja ihmetykseni on yhä suuri kun kuulin edellisen hallituskauden ministerin keskustan edustaja vehviläisen kyseenalaistavan hallituksen tekemän mittavan sosiaalisen satsauksen peruspäivärahaan kysyen miksi panostamme peruspäivärahan korottamiseen emmekä lapsilisien korottamiseen

edustaja mäkelä totesi että sdp kiukuttelee ja ymmärrän kyllä että edustaja ottaa tämän koko opposition esittämän hylkäysesityksen raskaasti

kuulimme keskustalta myös kuinka he edellisellä kaudella korottivat lapsilisiä

arvoisa herra puhemies